kysymys on kuitenkin nyt energia ja ilmastopolitiikasta ja kun kuuntelin tuota edellistä puhujaa että jos ensisijainen tavoite on kuitenkin vain ilmastonmuutoksen torjuminen niin meillä ei ole keinoja siihen suomessa

arvoisa puhemies

ministerit rinne ja ihalainen tuloverotusta olisi uudistettava niin että tonnin kuussa voisi ansaita verovapaasti

se on globaali ongelma ja meidän täytyy pystyä tekemään niitä globaaleja ratkaisuja ja olla siinä maailmanlaajuisesti mukana mutta niitä me emme pysty valitettavasti suomessa ratkaisemaan

arvoisa puhemies

meidän pitäisi nähdä nyt sinne asti ja miettiä sitten voiko suomi sen kokoluokan tukemisessa olla mukana

maamme tila vaatii että puikoissa on isänmaan etua ajava toimintakykyinen hallitus jonka politiikalla on kansan enemmistön tuki

tämä tahto näyttää hallitukselta puuttuvan

pelkkä toimitusministeriö ei riitä

ei maata voi jättää vuodeksi autopilotille odottamaan vaaleja ei hyvinä aikoina eikä varsinkaan nyt

toinen koskee vitostien perusparannusta välillä mikkelijuva ja toinen on sitten savonlinnan liikennejärjestelyjen kolmanteen vaiheeseen

meidän hallitusohjelmassa on kirjaus tästä turpeen alasajosta niin että se ei korvaudu sitten kivihiilellä ja myös tämä sama asia on kuitenkin sitten tässä selonteossa jossa linjataan hiukan pidemmälle ja se vie kuitenkin tämän yhden merkittävän energiaraaka aineen kotimaisen raaka aineen pois pelistä

en ollut hallitusneuvotteluissa siinä vaiheessa kun hallituksesta neuvoteltiin hallitusohjelmaneuvotteluissa kyllä olin niin että olen jäävi vastaamaan siihen pyrkikö perussuomalaiset vakavasti hallitukseen mutta hallituksessa olemme

toivoisin että tämä esittämäni raha nimenomaan savonlinnan kohdalta menisi läpi ja tältä osin sitten myöskin hallituspuolueet hallitusohjelmaansa kunnioittaisivat

minä toivoisinkin että me oikeasti voisimme käydä tällaista vapaata keskustelua ja vapautuneemmin tätä keskustelua turpeen osalta koska minä uskon siihen että tähän maahan saadaan kuitenkin tämmöinen ympäristövastuullinen turvetuotanto nimenomaan sitä tekniikkaa vielä edelleen kehittämällä niin että se hyväksyttäisiin sitten myös yhtenä vaihtoehtona raaka aineeksi mukaan

arvoisa puhemies

minä olen ihan oikeasti hämmästynyt olen ihmeissäni kun te puhutte säätiöitten verottamisesta

oppositio täällä puhuu aina yksittäisistä sopeutustoimenpiteistä kerrallaan ja saa sen kuulostamaan siltä että kuinka traagista se on

minä istuin viime vaalikaudella lakivaliokunnassa käsittelemässät säätiöt ja säätiöt ja käsittelemässä säätiölakia jossa oli mukana myöskin säätiöitten verotus

ja se on kyllä traagista ihan totta

tämä toimenpide hallitukselta on mielestäni täysin oikeansuuntainen ja ilolla voi laittaa merkille että muistaakseni tämä oli nyt kolmas hallituksen esitys joka on likipitäen suoraan kopioitu perussuomalaisten vaihtoehtobudjetista

ja kun ruotsilla on enemmän pääomia kannattaa myöskin hallituksen olla tarkkana siitä ettei hallitus tee sellaisia päätöksiä että meiltä suomesta siirtyy se pääoma tuonne ruotsin puolelle kun näyttäisi viimeaikaisista uutisista että näinkin on käymässä

mutta siis oikeansuuntainen

jos kreikka joutuu maksukyvyttömäksi niin se kyllä aiheutuu kreikan omista toimenpiteistä

ilolla pistän sen myöskin muistiin mitä edustaja jungner sanoi että tämä ei jää ainoaksi kasvupaketiksi vaan lisää seuraa

tyydytyksellä laitoin merkille myös tämän edustaja arhinmäen esille ottaman arvonlisäverollisen toiminnan alarajan noston joka on ollut perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa jo usean vuoden ajan

en luettele niitä edellisessä puheessa mainitsemiani toimenpiteitä mutta jätin siinä mainitsematta yhden semmoisen aika tärkeän asian jolla saadaan nopeaakin kasvua nimenomaan yksinyrittäjien ja pienten yrittäjien kohdalla eli alv verovähennyksen alarajan noston

meillä kun on tulossa kuitenkin pääministerivaihdoksiakin tässä niin kysyn ministeri vapaavuorelta

minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä tälle sektorille ollaan mahdollisesti tekemässä niin että me hyödynnämme kotimaista energiaa enemmän jatkossa

minä olen siinä mielessä tässä nyt zyskowiczin kannalla näistä tavoitteista että on hyvä että hallitus asettaa korkeat työllisyystavoitteet

minun mielestäni edustaja heinäluoma otti tärkeän asian esille nimenomaan tämän vientiteollisuuden kilpailukyvyn ja ylipäänsäkin suomen viennin osuuden meidän kansantaloudestamme

mutta sen sijaan olen hiukan eri mieltä sitten hallituksen kanssa siitä miten päästään tähän korkeaan työllisyystavoitteeseen mitkä ovat ne politiikan keinot miten me hoidamme työllisyyttä

tämä puuttuu tästä raportista

se on valitettavaa koska meidän pitäisi puhua enemmän kaikista niistä keinoista joilla me pystymme tässä eurojärjestelmässä mukana ollessamme parantamaan vientiteollisuuden kilpailukykyä mikäli ei sitten lähdetä eurojärjestelmästä

yksi iso asia on energiapolitiikka ja kun ben zyskowicz eilen täällä salissa sanoi että turpeen verotus ja puuenergian tuotantotuki voidaan palauttaa vuoden kaksitoistatuhatta

palaan tuohon edustaja lindströmin kysymykseen tämmöisestä teollisuuspoliittisesta parlamentaarisesta valmistelusta ja ministeri kun vastasi niin todellakin kyllä meillä on parlamentaarinen valmistelu energia ja ilmastopolitiikassa joka on eri asia kuin teollisuuspolitiikka ja edustaja lindströmhän ei ole tässä komiteassa mukana vaan oppositiota edustaa siellä perussuomalaisista allekirjoittanut sekä edustaja mattila ja keskustasta sitten kaksi muuta

nämä toimet mitä heinäluomakin tässä luetteli ovat tärkeitä asioita mutta sitten erityisen tärkeä myöskin se on tässä rimpsussa mukana on yhteiskuntasopimus joka meiltä jäi nyt tekemättä

arvoisat kansalaiset

mutta hallitus on tehnyt sitten omia toimenpiteitään myös tältä osin

arvoisa puhemies

on oikeus ja kohtuus että koko ikänsä tämän yhteiskunnan eteen töitä tehneet voivat luottaa siihen että heistä huolehditaan eläkkeelle siirtymisen jälkeen

nyt en mainitse edustajan nimeä sen takia että ilmeisesti debatti alkaa pikkuhiljaa olla loppu mutta kun tässä oma nimi kuitenkin mainittiin niin vastaan että suomen hallituksen tehtävä on katsoa suomen taloutta kokonaisuutena ja silloin me tulemme tähän kysymykseen päästökauppatuloista

mitä tulee sitten tähän lupapolitiikkaan ja nyt tämän luvan täydentämiseen täällä eduskunnassa niin meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon se että muutamassa kymmenessä vuodessa meiltä poistuu ydinkapasiteettia merkittävässä määrin ja jos me haluamme pitää tämän stabiilin tilanteen mikä meillä esimerkiksi tällä hetkellä on se edellyttää kuitenkin sitten luvitusta

mutta ei ole mitään syytä epäillä tai olettaa että tekninen kehitys olisi nyt huipussaan että seuraavaan sataan vuoteen ei tapahtuisi mitään

tämän johdosta ajattelenkin niin että kyllä tämä tekninen kehitys tässä jatkuu ja voi olla niin että tätä ydinjätettä itse asiassa loppusijoittaa ei tarvitsekaan vaan jossain vaiheessa kun tekniikka menee vielä eteenpäin voidaan ottaa sitten myöskin tämä ydinjäte sillä tavalla käyttöön että saadaan se käytössä jopa vaarattomaksi

hallitusneuvotteluissa smolnassa ollaan katsottu talouden kokonaisuus ja hahmotettu ja tehty siinä ne ratkaisut jotka viedään sitten eduskunnassa läpi tietysti toivottavasti opposition tuella

ja nimenomaan kun puhutaan näistä päästökauppatuloista silloin ollaan katsottu se että näiltä osin voidaan kehitysapua leikata ja käyttää ne rahat suomessa hädänalaisten suomalaisten hyväksi

hiukan hämmentää siinä mielessä nyt eduskunnassa että myös tästä asiasta joka on minun mielestäni hyvinkin tekninen tehdään hallitusoppositio asia

ei sovi myöskään unohtaa että sosialidemokraattinen lipposen ensimmäinen hallitus teki leikkauksia kansaneläkkeen pohjaosaan ja lipposen toinen hallitus leikkasi sen kokonaan pois

mielestäni tässä jokainen kansanedustaja voisi riippumatta siitä kuuluuko hallitukseen vai oppositioon käsitellä enemmänkin tätä teknisenä asiana tässä keskustelussa

mitä tulee sitten vientiin niin onhan ihan totta että suomessa on maailman johtava asiantuntijuus nyt tällä alalla ydinjätteen loppusijoituksessa ja kyllä siihen tähtää esimerkiksi hanke stukin osayhtiöittämisestä

yleisestä harhaluulosta poiketen sdpn vasemmistoliiton ja vihreiden politiikka ei ole ollut eläkeläismyönteistä

stukin roolin täytyy olla jatkossakin myös sellainen että se viranomaisena valvoo tätä ydinvoiman turvallisuutta mutta se osa voidaan yhtiöittää stukista joka tukee sitä vientiä johon posiva omalla osaamisellaan on lähtenyt

kyllä se on hiukan eri asia leikata ministerin palkkaa kuin perusduunarin joka paiskii tällä hetkellä töitä minimipalkalla

minun mielestäni palkkataso suomessa on meidän kustannustasoon nähden balanssissa ja bruttoansioita ei ole syytä laskea mutta ehkä työn tekemistä pikkuisen kasvattaa

ja kun täällä kokoomus niputtaa nämä asiat yhteen niin haluaisin todeta vaan että kun ministeri antaa palkastaan muutaman prosentin pois niin ei sillä perusteella voida vaatia palkanalennuksia työmiehille

mutta tähän vaikuttavat aivan oikein nämä teollisuuden raaka ainekustannukset hyvin merkittävästi ja sen lisäksi logistiikkakustannukset ja monet muut vientiteollisuuteen kohdistuvat kustannukset

lapsilisistä kun puhutaan aivan semmoinen oikeudenmukainen ratkaisu on tietysti se että suurituloisilta leikataan lapsilisät ja nostetaan niitä sitten pienituloisille

arvoisa puhemies

tilannetta vaikeuttaa se että viime vuosien toimintakyvyttömät hallitukset laiminlöivät maamme taloudellisen tilan hoitoa minkä seurauksena suomi vajosi entistä syvemmälle taloudelliseen kurimukseen

edustaja zyskowicz on puhunut tässä näistä leikkauksista että kaikilta leikataan mutta olennaista minun mielestäni taloudenpidossa on se että jos meillä on tietty hyvinvointitaso ja se halutaan säilyttää niin hoidetaan se rahoitus sitten tulorahoituksen puolella

hollannin valtiovarainministeri jan kees de jager sanoi näistä vakuuksista että ne ovat erittäin vastenmielisiä

kyllä meidän vientiteollisuuden ongelma on nimenomaan eurojärjestelmässä mukanaolo ja kilpailukyky tässä järjestelmässä mukana ollessa edellyttää sitten sisäisen devalvaation toimia ja ne ovat sitten monennäköisiä toimia ja mikäli se ei ole esimerkiksi työvoimakustannusten kokonaistason laskemista niin se on pikkuisen enemmän duunin tekemistä

jos katsoo näitä käppyröitä taloudesta ruotsin talous sojottaa mukavasti koilliseen euroopan talous on noin suurin piirtein vaakatasossa ehkä pientä nousua ja suomen talous lepsottaa sitten kaakkoon eli alaspäin

tavoitteenamme on tiukan talouspolitiikan turvin pelastaa hyvinvointiyhteiskuntamme ja saattaa maamme talous sellaiseen kuntoon että voimme tulevaisuudessakin huolehtia koko kansan hyvinvoinnista

arvoisa puhemies

tässä nyt on käynyt ilmi se että varmaan jatkossa tulevat olemaan nämä tulkinnat hyvinkin voimakkaasti esillä niin tässä alihankintakysymyksessä kuin siltäkin osin mikä on sitten tuotekehityskustannuksia

lisärasitetta talouteen tuo kuitenkin aiempien hallitusten harjoittama löysä maahanmuuttopolitiikka sekä muiden euroopan maiden tapa kylmänviileästi rikkoa kansainvälisiä sopimuksia

kun euroopan sisärajat ovat vuotaneet kuin seula ja osa maista ruotsia myöten on jopa ohjannut pakolaisia suomeen on selvää että suomen kustannukset pakolaiskriisistä kasvavat

tämä on lähtökohtaisesti hyvä tilanne mutta edustaja sasi toi täällä esille tämän yrittäjän jolla on se verstas

tilanteessa jossa kansalaisten etuuksista joudutaan leikkaamaan ja samaan aikaan otetaan lisää velkaa maahan tulevien turvapaikanhakijoiden kustannusten kattamiseksi tässä ei monen kansalaisen mielestä oikeus toteudu

onko oikein että suomalainen yhteiskunta natisee liitoksistaan siksi että aiemmat hallitukset ovat laiminlyöneet maan talouden hoitoa harjoittaneet liian löperöä maahanmuuttopolitiikkaa tai että muut eu maat rikkovat yhdessä solmittuja sopimuksia

minun ajattelussani nimenomaan vientiteollisuuden ja kokonaisuutena teollisuuden arvo suomen kansantaloudelle ei ole vähentynyt millään tavalla

yksi iso tekijä on tietysti nämä väylämaksut jotka on puolitettu mutta käytännössä se tarkoittaa sitä että se on merkittävä kuluerä nimenomaan vientiteollisuudelle ja kotkan satamassa esimerkiksi se tarkoittaa sitten transitoliikenteessä sitä että baltia on paljon edullisempi kuin suomi ja me menetämme sitäkin kautta tuloja

mitä näihin väylämaksuihin tulee olen henkilökohtaisesti itse sitä mieltä että kokonaisuutena valtio voittaisi enemmän kuin se tulon vähennys olisi siitä

eivät perussuomalaiset ole vastustaneet pelisääntöjen parantamista

näistä asioista pitäisi keskustella ja yhdessä miettiä miten me parannamme vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä

me perussuomalaiset yritämme parhaamme mukaan tehdä töitä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan eteen jotta tavallisilla ihmisillä olisi hyvä olla ja elää

kysyn tässä yhteydessä hallitukselta vielä toisen kysymyksen